heidän toimintaedellytyksensä ovat entisestään huonontuneet liittyen laitekantaan liittyen niitten toimintoihin

olisin toivonut vähän inhimillisempää ratkaisua

monet avustajat myöskin tekevät aika poikkeuksellisina aikoina töitä niin että tässä on mielestäni niin vaikea sektori kuin atk ala kaiken kaikkiaan onkin nopean kehitystrendinsä ja monen monen muun teknisen kysymyksen vuoksi varmaan toivomisen varaa

kun olen saanut olla kuusi vaalikautta suomen kansan edustajana täällä niin sitä ennen kertyneeseen työhistoriaan tietysti vertaa että minkälainen työntekemispaikka tämä on luottamushenkilölle

eli voisiko vapaasti lainata että olen taistellut monilla rintamilla mutta tämän vertaisia sotureita kuin täällä on yhteistyökumppaneina työkavereina en ole missään tavannut

aivan kuten täällä on todettu esimerkiksi edustaja kanervan hyvässä puheenvuorossa afganistanin tilanne heijastuu laajalti sen maan rajojen ulkopuolelle

eli lausun kiitokseni koko henkilökunnalle siitä loistavasta työntekoasenteesta ja myöskin palveluasenteesta joka heillä on tätä eduskuntaa ja sen kansanedustajia kohtaan

siellä on monia monia hyviä esimerkkejä minkälaisella ammattiylpeydellä suorastaan henkilöt tekevät omaa työtään

sain viestiä muutama päivä sitten afganistanista

eräs siellä palveleva mieshenkilö lähetti sähköpostia ja sanoi että heillä on kahdeksan viikon koulutusjakso ennen tehtävän alkamista mutta pahimmoillaan tilanne on sellainen että kun sieltä palaa sairas mies suomeen niin ambulanssissa pyydetään kuit taus että olettehan ymmärtänyt että teidän suhteenne puolustusvoimiin on päättynyt ja tämä pyydetään jo matkalla kotiin ja postia ei tule muualta kuin valtiokonttorista

sitten tämä eduskuntainstituution toiminta ja se miten sitä voidaan kehittää miten huolehditaan että taso säilyy miten kehitetään

ne tahot jotka sen ovat jyränneet luottavat siihen että heillä on markkinoilta saatavana sitten yksityistä rahaa siihen mittaan saakka että tämä katto olisi jotenkin häirinnyt ja ollut esteeksi heidän vaalikampanjalleen

en väheksy tilintarkastajien työtä mutta kyllä media seuraa myöskin näitä asioita sillä tarkkuudella että tekisi mieli kiittää

kyllä he kokevat jäävänsä heitteille

he ovat tehneet sen työn ilmaiseksi käyneet esimerkiksi tositetarkastusta äärettömän tarkasti läpi ettei ainakaan erillistä tositetarkastajan vakanssia tarvitse varmaan eduskunnan palkata

miksi juuri vihreät ovat luopuneet tästä kampanjakaton vaatimuksesta kun teillä on ollut kuitenkin näissä asioissa hyvin selkeä ja moraalisesti kestävä linja

heitä ei ole tässä salissa yhtään

meillä pitää olla sitä ammattiylpeyttä ja rohkeutta uskoa ja uskallusta pitää tästä instituutiosta huolta että vaikeinakin aikoina sitä voidaan kehittää ja huolehtia siitä että tämä ei ole muihin elintason huippumaiden parlamentteihin verrattuna mikään havumaja kun me olemme jo muutenkin vähän syrjäinen maa

hän kertoi kyllä hyvin valitettavalla tavalla että tämmöisen huollon puutteen vuoksi hintana on pahimmassa tapauksessa ollut itsemurha

suomen eduskunnalla pitäisi olla minun mielestäni korkea profiili instituutiona

se lähtee siitä että me arvostamme itse jokainen kansanedustaja omaa työtämme jokainen virkamies joka täällä toimii arvostaa tätä instituutiota ja sen myötä omaa työtään

se syntyy siitä

arvostus ei tule tuolta ulkoisesta maailmasta vaan pikemminkin sieltä tulevat kritiikin nuolet osaksemme

tässä rohkaisisin hallintoa kansliatoimikuntaa kaikkia teitä jotka olette avainasemissa silloin kun eduskuntatyötä kehitetään ja eduskuntainstituutiota kehitetään ja viedään eteenpäin

kun organisaatio on aina johtajansa näköinen ihan sama onko se kioski pörssiyhtiö tai suomen eduskunta se on aina johtajansa näköinen ja tänään esimerkiksi se on erittäin komean näköinen meillä yleisesti ottaen on ollut hyvä herraonni

meidän puhemiehemme ovat laittaneet takkinsa likoon vaikeissakin tilanteissa vaikeissakin asioissa jolloinka eduskunnassa kun täällä on lähes tuhat ihmistä töissä voi tapahtua ihan mitä tahansa ja on tapahtunut monenlaisia asioita

kukaan ei kuollut lentäjät tekivät pakkolaskun pellolle ja toimitusjohtaja esiintyi televisiossa ei haukkuen omia lentäjiään vaan kehuen

näin toivon että eduskunnassa esimerkiksi puhemies kaiken keulakuvana pitää tästä myöskin paitsi monesta muusta myös tästä huolta

eduskunnan on arvostettava omaa työtään kaikissa olosuhteissa ja pidettävä kiinni silloin myöskin tasosta

voi olla että se aiheuttaa ulkopuolista kritiikkiä mutta se pitää vain kestää ja sanoa että tämä on korkein arvokkain paikka suomessa käyttää päätösvaltaa ja täällä pitää olla sen mukaiset puitteet kaikissa hommissa

olen hyvin tyytyväinen kuulemaani että minkälaisia lukuja täällä kollegat aikaisemmin esittivät

omalta osaltani tyydyn tähän jonkinlaiseen filosofointiin ja tiedän ettei tämänkään puheenvuoron johdosta niin hirveästi varmaan ulkoinen maailma päätä silitä

mutta seison näitten sanojeni takana kaikissa olosuhteissa

herra puhemies

on aivan pläkkiselvää että markkinavoimat yrittävät tällaisessa ympäristössä maksimoida oman etunsa omat voittonsa ja saalistavat markkinaosuuksia

ajattelutapa myöskin kansan käyttäytyminen vaaleissa on johtanut siihen että meillä on aika lailla oikeistolainen ilmapiiri tässä maassa

suomi on eräs euroopan porvarillisimmista maista ja tällaisessa mielipideilmastossa kaikki yksityinen bisnes etenee hyvin etenee jouhevasti ja kaikki julkinen tarjonta on sitten terveydenhuollosta tai mistä tahansa kuntapalveluista kysymys saatetaan pikkasen huonoon huutoon jotta yksityinen voi edetä niilläkin sektoreilla

haluan vähän kommentoida edustaja lehden puheenvuoroa

miten ylen rahoitus voidaan turvata siten että markkinaosuus säilyy ja ettei yle lähde näivettymään ja kutistumaan ja siten että yle säilyy mahdollisimman riippumattomana

yhdyn hänen puheenvuoroonsa siltä osin kuin tilanne koskee todellista kilpailua niin että on aidot markkinat

niin kauan kuin tavalliset ihmiset rahoittavat lupamaksuilla sitä niin ihmiset äänestävät sitten jaloillaan jos eivät ole tyytyväisiä siihen tuotteeseen

peruspalveluissa on kysymys laadusta ja me tiedämme että on ankaria laiminlyöntejä laatupuolella ja tuottajat sitten syyttävät tilaajaa että on tilattu että sitä saa mitä tilaa

kyllä joku yksityinen henkilö joka omistaisi ylen voisi olla huomattavasti herkkänahkaisempi reagoimaan jos sieltä ei tule hänelle mieluisia uutisia

se olisi voinut olla vieläkin vahvempi

sitten jos ja kun yhteiskunnasta katoaa jonkinlainen kulttuuri tai kulttuuriarvo ajatellaan vaikka rakennussuojelua mitä tahansa siitä pidetään aika kovaa meteliä mutta nyt kun meiltä katoaa kullankaivukulttuuri niin se näyttää kyllä tässä nyt menevän hulivilivoi eikä siitä pahemmin huolta kanneta

eiväthän voi olla terveys tai sosiaalipalvelut tai koulupalvelut tuolla markkinoilla kaupanteon kohteena ja välineenä

tässä mielessä jos puntaroin yksityisen rahan ja julkisen rahan osuutta ja vaikutusta ylen ohjelmapolitiikkaan minä valitsisin kuitenkin sitä julkista rahoitusta

edustan semmoista maailmankatsomusta että niiden pitää olla hyvinvointivaltion rahoittamia verovaroin ja tasapuolisia tasa arvoisia kaikille

jokainen meistä kuitenkin ymmärtää sen että kullankaivukulttuuria suomesta ollaan nyt sitten lopettamassa ja tämä on meidän hyvä tietää

meillä puhutaan ylestä ja urheilusta

kyllä siinä tarvitaan niitä auttavia käsiä ja tässä mielessä esimerkiksi jos tällä polulla jatketaan meillä on hetken päästä sitten sellaisia esimerkiksi kaupallisia koulupalveluja mennään silloin siihen suuntaan tai yhä enemmän kaupallisiin terveyspalveluihin

nyt yhteiskunta on muuttunut vaan sillä tavalla että tämmöinen liiketoimintatyyppinen liikunta on tullut markkinoille ja se on siirtymässä maksullisille kanaville

ihmiset ovat äänestäneet toisella tavalla ja antaneet tukensa oikeistolaiselle politiikalle

vastuu kuitenkin suorituspaikkojen rakentamisesta ja niiden ylläpidosta sälytetään ja suorastaan sysätään yhteiskunnalle

jos liikunta urheilutapahtumat liikuntapalvelut kaupallistetaan ja yksityistetään maksullisille kanaville niin tehtäköön niillä sponsorituloilla sitten asianmukaiset areenat ja suorituspaikat koska kaikki veronmaksajat eivät pääse maksullisia kanavia katsomaan

miten tulee suhtautua tällaisten lajien toiminta avustuksiin ja heidän anomiinsa liikuntapaikkojen rakentamisavustuksiin

aivan niin kuin ed

paasio täällä hyvässä puheenvuorossaan kuvasi tätä ongelmaa liittyen matkailuautojen kohtuuttomaan verotukseen kannatan ensinnäkin kaikkea sitä mitä hän siinä esitti

jos yhden ohjelmatyypin tuon esiin jota on tupailloissakin kehuttu niin ylen teema kanavan ohjelmat ovat hyviä

se on kerta kaikkiaan kohtuuton verrataan sitä mihin tahansa tähän aihepiiriin liittyvään veronkorotusmäärään

ja myöskin puhutaan ihan prosenteista tai euroista tämä tulee vaikuttamaan varmasti kielteisellä tavalla meidän matkailutaseeseemme

minulle on tullut silloin tällöin joku kertomaan ja kantamaan huolta siitä että ylen ruotsinkieliset palvelut eivät ole tyydyttävällä tasolla

siihen perusteeseen että voihan auton sitten poistaa rekisteristä poistaa käytöstä joksikin aikaa että käyttää sitä vaan osan vuotta

ei se verotus siitä muutu se on suhteessa käyttöpäiviin edelleen ihan yhtä kohtuuton

eihän se verokohtelu siinä muutu miksikään käyttipä matkailuautoa sitten osa aikaisesti tai ympärivuotisesti

se on epäkohta joka tässä yhteydessä jostakin syystä on hallituksen esityksessä jäänyt hoitamatta eikä eduskunnan hallituspuolueiltakaan löytynyt siihen halua eikä tahtoa

tässä ei ole kysymys suurista rahasummista valtion kannalta mutta yksittäisen perheen yksittäisen matkailuautolla matkustavan kannalta tämä on erittäin merkittävä ja niin kuin sanoin kohtuuton veronkorotus etenkin tällaisena aikana

minkä verran niissä kieliryhmät saavat yleisradiosta resursseja taloudellisesti tai ohjelmatuntien mukaan laskettuna miten se korreloi tähän

eikä tällaista korotusta voi minään aikana perustella tällaisilla kertoimilla

mutta tällaisen viestin saatuani rohkenen sen nyt sanoa tältä paikalta ääneenkin että jos yle voisi tällaisen kat sauksen myöskin tämmöisen kansainvälisen katsauksen meille joskus toimittaa vaikka ihan tiivistetyssä muodossa

toinen tällainen kentän ääni liittyy siihen että täällä on kehuttu yleä erittäin hyvin ja perustellusti mutta viesti karjalohjalta kuitenkin kertoo että televisiokuvan näkyminen riippuu säätilasta

tällaisia katvealueita on muuallakin ja vaikkei tämä olisi suoraan ylen tehtävänä niin sen intresseissä olisi huolehtia siitä että ihmiset tv lupia maksaessaan myöskin näkisivät sitten ylen kanavia

mutta kaiken kaikkiaan tähän asti ainakin voi olla onnellinen tyytyväinen ja ylpeä meidän ylen toiminnasta

toivon sitä että se pystyy näillä kovilla markkinoilla ja kilpailluilla markkinoilla säilyttämään asemansa ja kasvamaan ja kehittymään edelleen

rouva puhemies

vastauksena ed

zyskowiczille joka näyttää poistuneen salista totean vaan että nythän on kysymys siitä että on haettava tämän laman hoitokeinoja

keppiä vai porkkanaa leikkauksia vai elvytystä ketä ja miten verotetaan yksityistetäänkö julkisia palveluja vai ei

näistä kaikista on kysymys

vaikka tarkastusvaliokunta tulee tilanteeseen aina jälkikäteen ja tekee jälkikäteistarkastusta niin en pidä kuitenkaan hyödyttömänä näitten asioitten läpikäymistä mihin tässä mietinnössä on kiinnitetty huomiota

miten suhtaudutaan työttömyyden hoitoon